arvoisa herra puhemies

myös aikaisempien vanhempien erityisesti biologisen isän asemaa vahvistetaan

se on myös totta että seuroja on eri puolilla suomea eri tavalla eikä välttämättä yksikään seura ota jäsenekseen tai ei ole velvollisuutta ottaa jäsenekseen

kaivoin esille vielä hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut ja ajattelin ihan suoraan siteeraten sanoa tästä muutaman kohdan

silloin tämä työryhmä eteni maahanmuutto osaston johdolla eli se kuului ministeri thorsin alaisuuteen ja sillä pyrittiin auttamaan muun muassa viranomaisten ohjeistamista ja muitakin ilmiöitä

ainakaan minun tulkintani mukaan jos perhepäivähoitaja jostain syystä lapset mukanaan on vesiliikenteessä juovuksissa toivottavasti ei koskaan tällaista tapausta ole koska se kuulosti kyllä kieltämättä aika hirvittävältä en ainakaan itse tulkitsisi sen olevan ammattimaista vesiliikennettä

lakivaliokunta pitää erittäin tärkeänä että adoptoiduille ja heidän perheilleen on saatavissa apua ja tukea paitsi välittömästi adoption tultua vahvistetuksi myös tarvittaessa myöhemminkin

eli kun henkilöt toimivat ampuma aseseuroissa tai metsästysseuroissa silloin voidaan havaita mikäli henkilön käytöksessä terveydentilassa tai jossakin muussa on sen tyyppisiä piirteitä että on syytä huolestua ja tämä on omalla tavallaan hyvin tärkeä tieto silloin kun pohditaan voiko henkilö edelleenkin olla sopiva aseen haltijaksi

asiantuntijakuulemisissa ilmeni että jälkipalvelun tarve saattaa syntyä vuosienkin kuluttua adoption vahvistamisesta esimerkiksi kun adoptoitu tulee murrosikään tai aikuistuu

mutta arvoisa puhemies muutama suora siteeraus perusteluista

eli työryhmä silloin pohti näitä keinoja

kun me puhumme kerjäämisestä se henkilö joka tulee tänne kerjäämään todennäköisesti saa itse ainoastaan murto osan kerjäämästään rahamäärästä

haluan kuitenkin muistuttaa että se on teholtaan varsin kevyt ase mutta valitettavasti nimenomaan tämän tyyppinen ase on ollut käytössä näissä ikävissä ja hyvin dramaattisissa koulusurmissa

koska itsenäiset adoptiot on toteutettu normaalin adoptioprosessin ulkopuolella ongelmana on ollut että vasta jälkikäteen on päästy arvioimaan sitä ovatko hakijat kelpoisia ja sopivia adoptiovanhemmiksi onko adoptio lapsen edun mukainen ja ovatko lapsen biologiset vanhemmat antaneet suostumuksensa adoptioon

koska tämä nousi esille valiokunnassa toki keskustelua käytiin paljon mutta asiantuntijat eivät tällaista kohtaa sieltä ongelmaksi nähneet niin en usko että myöskään tässä salissa kannattaa kyseenalaistaa näiden ammatti ihmisten näkemystä

rajamäki totesi että olen toiminut hitaasti

se että tullaan tänne viimeisenä oljenkortena kerjäämään ei suinkaan tarkoita että tämä kerjääminen ja sillä saadut eurot ollenkaan parantaisivat tämän ihmisen tilannetta

tietysti herää kysymys että jos marraskuussa on tapahtunut koulusurma ja edellinen ministeri on jättänyt tehtävänsä samana vuonna puoli vuotta aikaisemmin niin on peräti kummallista että ette ole itse havainnut tätä asiaa

lisäksi rikostaustan selvittäminen on mahdollista erityislainsäädännön nojalla muun muassa opiskelijoilta joiden opintoihin kuuluu lasten parissa työskentelyä sekä kuvaohjelmaluokittelijoilta

lisäksi itsenäisiin vieraan lapsen adoptioihin liittyy merkittäviä riskejä esimerkiksi lapsikaupasta kun ne toteutetaan normaalin adoptioprosessin ulkopuolella

minun on hieman vaikea ymmärtää edustaja mäkipään kommenttia siitä että tämä esitys pitäisi hylätä ja jättää viideksi vuodeksi mietintään

voimassa olevaa lakia työ ja virkasuhteessa lasten kanssa toimivan henkilön rikostaustan selvittämisestä sovelletaan tietyissä tilanteissa myös vapaaehtoisiin mutta ei kattavasti

tässä kohtaa on syytä myös muistuttaa että ampuma asekäytäntöjen yhtenäistämisohje valmistui muutamia viikkoja ennen jokelan koulusurmaa

hän on joutunut maksamaan tai ottamaan velaksi matkansa suomeen ja sen jälkeen hän on entistä suuremmassa velkakoukussa sen suhteen että hän on sekä kiitollisuudenvelassa että myös rahavelassa niitä järjestäjiä kohtaan jotka hänet tänne ovat tuoneet

silloin on tärkeää että me etenemme sellaisin askelin että ne ovat loogisia menevät oikeaan suuntaan ja voidaan myös arvioida minkä tyyppisiä lisätoimia mahdollisesti tarvitaan

me kaikki tiedämme sen että lainsäädäntö on hidasta

joskus me suomalaiset olemme lievästi sanottuna sinisilmäisiä toivottavasti myös hyväsydämisiä mutta nämä kaksi asiaa eivät mielestäni saisi olla toisensa pois sulkevia kysymyksiä

yhteydenpito oikeuden vahvistamisella voi käytännössä olla merkitystä esimerkiksi silloin kun sijaishuollossa oleva lapsi adoptoidaan sijaisvanhempien perheeseen sekä perheen sisäisessä adoptiossa

erillislain syynä on direktiivin tiukka täytäntöönpanoaika sekä myös se että ehdotettu sääntely osin poikkeaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetusta laista

tässä juuri säädetään laki

lakivaliokunta pitää rikostaustan selvittämisen ulottamista vapaaehtoistoimintaan erittäin tärkeänä ottaen huomioon lasten parissa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan yleisyyden ja laajuuden

nykyinen säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen kumottaisiin ja teoista joita on pidettävä raiskauksen perustekomuotoa lievempinä rangaistaisiin vastaisuudessa raiskausta koskevan pykälän mukaisesti

tämä on kuitenkin valmisteltu varsin ripeällä aikajänteellä ja on pyritty siihen että eduskunta saisi vielä riittävästi aikaa tämän lakiesityksen käsittelyyn

tässä muutamat huomiot

rikostaustan selvittämisellä voidaan pyrkiä estämään lasten turvallisuutta vaarantavista rikoksista aikaisemmin tuomittujen henkilöiden toimiminen lasten parissa

pöydällepanoa varten esitellään pääjäristyksen seitsemäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

mietintövaliokunnan mahdollisuudet pohtia muutoksia ovat kuitenkin olleet rajalliset koska kyse on budjettilakiesityksestä jonka käsittelyaikataulu on ollut erittäin tiukka

ratkaisun etuna katsottiin olevan se että näin voidaan parantaa ennakoitavuutta ja edistää hakijoiden yhdenvertaista kohtelua adoptioprosessissa

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mihin pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

siitä rangaistaisiin sitä joka koskettelemalla tai muulla siihen vakavuudeltaan rinnastettavalla tavalla tekee toiselle seksuaalisen teon joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta

täydelle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs karsia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä pidettävään täysistuntoa räksyttäni hyväksytään

valiokunta piti tärkeänä että ikä ja ikäerovaatimusten avulla voidaan turvata se valiokunnan tärkeänä pitämä tavoite että adoptiolapsi saa adoptiovanhemmat joilla on lapsen varhaiseen aikuisikään saakka kykyä ja voimavaroja huolehtia lapsesta ja hänen elatuksestaan sekä valmiuksia tukea lasta ottaen huomioon hänen menetyskokemuksensa ja mahdolliset erityistarpeensa

oikeusministeriön sekä työ ja elinkeinoministeriön on nimittäin tarkoitus arvioida jatkossa laajemmin lasten kanssa toimivien henkilöiden rikostaustan selvittämistä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita

sukupuoliyhteyden määritelmä muutettaisiin kattamaan myös esineellä tai muulla ruumiinosalla kuin miehen sukupuolielimellä tehtävä seksuaalinen tunkeutuminen toisen peräaukkoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että niitä pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas ensimmäistä pidettävään täysistuntoon ja hyväksyttäneen hyväksytään että pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että ne pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas ensimmäistä

lisäksi lukuun tehtäisiin eräitä muitakin muutoksia

tässä yhteydessä arvioidaan muun muassa sitä onko perusteltua ja tarkoituksenmukaista yhdistää vapaaehtoistoimintaa koskevaa rikostaustan selvittämismenettelyä työ ja virkasuhteisia koskevaan lainsäädäntöön

lakivaliokunta on mietinnössään käsitellyt seksuaalirikoslainsäädännön uudistamista yleisellä tasolla raiskauksen tunnusmerkistön rakennetta ja uuden sääntelyn merkitystä törkeää raiskausta koskevaa muutosehdotusta seksuaalisen häirinnän kriminalisointia ja sukupuoliyhteyden määritelmää

en tiedä oletteko ollut kovin hyvin perillä ja täytyy sanoa että kovin suurta vakuuttavuutta ei mielestäni tuo se että olette nyt ainakin puolitoista vuotta väittänyt että minä olen lopettanut niin sanotun put yksikön krpn toiminnasta

valiokunta otti huomioon myös sen että adoptoitavat lapset ovat nykyisin aikaisempaa vanhempia jopa kouluikäisiä

pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytä

pöydällepanoa varten esitellään taideyhdistyksen kahdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mikä pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas ensimmäistä pidettävään täysistuntoon ja hyväksyttäneen hyväksytään seuraava täysistuntoon huomenna kahdeskymmenesseitsemäs ensimmäistä kello kuusitoista p

tämä poikkeaa työ ja virkasuhteessa lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisestä joka on työnantajalle pakollista ja velvoitteen täyttämisen laiminlyöminen on rangaistavaa

yleisellä tasolla valiokunta toteaa että rikoslain tiettyä säätelykokonaisuutta koskevien säännösten toistuva muuttaminen tiheään tahtiin on ongelmallista ja aiheuttaa huomattavia haasteita lain käytössä muun muassa rikoslain ajallista soveltamista koskevan sääntelyn vuoksi

sivistysvaliokunta sekä työ ja tasa arvovaliokunta eivät tule vapaaehtoisuuteen perustuva jari eivät ole vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää pitäneet riittävän tehokkaana lapsen suojaamisen kannalta ja ovat siksi esittäneet että lakivaliokunta harkitsee hallituksen esittämää vapaaehtoisuutta

lakivaliokunta on mietinnössään päätynyt siihen ettei vapaaehtoistoiminnan järjestäjille ole ainakaan ensi vaiheessa perusteltua säätää samanlaista sanktionuhkaista velvollisuutta rikostaustan selvittämiseen kuin on säädetty työnantajille

tätä puoltaa se että vapaaehtoistoiminta poikkeaa luonteeltaan ja järjestämistavaltaan työ ja virkasuhteisesta toiminnasta ja toiminta on hyvin pitkälti säätelemätöntä

mutta kun tilanne on se että minä yritän nyt huolehtia että minun seuraajani ei joudu samanlaiseen soppaan kuin minä olen joutunut edeltäjäni jäljiltä ja siitähän tässä on ollut kyse valitettavasti

seksuaalirikosten vakavuuden arvioinnissa on lakivaliokunnan mukaan kiinnitettävä erityisesti huomiota seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauksen laatuun ja teko olosuhteisiin

vapaaehtoistoiminnalla on myös keskeinen merkitys lasten hyvinvoinnille minkä vuoksi vapaaehtoistoimintaa ei tulisi tarpeettomasti vaikeuttaa

olen ensimmäiset talousarviot joutunut tekemään lääninjohtojen kanssa yhteistyössä koska kolmiportaisen mallin myötä on ollut täysin epäselvää se miten kunkin läänin alueella resursseja jaetaan ja olin tyrmistynyt saatuani tämän tiedon

lakivaliokunta kuitenkin edellyttää että vapaaehtoisuudelle perustuvan ratkaisun soveltamista ja toimivuutta ryhdytään välittömästi lain voimaantulon jälkeen tarkoin seuraamaan ja kokemusten perusteella arvioidaan onko sääntelyä aiheellista tarkistaa

tältä osin valiokunta pitää esitettyjä poikkeusmahdollisuuksia liian tiukkoina ja katsoo että ne johtavat ikävaatimusten liian kategoriseen soveltamiseen erityisesti adoptionhakijan enimmäisiän osalta

arvoisa puhemies

saamansa selvityksen nojalla lakivaliokunta katsoo että ilmaisu kokonaisuutena arvostellen vähemmän törkeä ei ole rikosoikeudellisessa sääntelyssä vakiintuneen käsitteistön valossa tässä yhteydessä erityisen onnistunut ja ehdottaa sen muuttamista lakiteknisistä syistä muotoon kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava

huomaan että tuossa kello jo vilkkuu ja ettei tämä vallan känäämiseksi mene niin menen tuonne paikalleni vielä kuuntelemaan hetkeksi aikaa tätä keskustelua ja katson että jos löytyy asiallisia kysymyksiä niin niihin vastaan ja mikä ettei vaikka asiattomiinkin

valiokunta ehdottaakin että poikkeamisperusteita lievennetään

vaikka rikostaustan selvittämisen laajentaminen vapaaehtoistoimintaan on tärkeä lisäkeino lasten suojelemiseksi heidän turvallisuuttaan vaarantavilta rikoksilta on kuitenkin huomattava että rikostaustan selvittämisen ennalta ehkäisevä vaikutus on rajallinen

lisäksi valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että kansainvälisesti vertaillen ratkaisu siitä että lakiin sisältyy sekä adoptionhakijan enimmäisikää että adoptionhakijan ja adoptoitavan lapsen enimmäisikäeroa koskeva vaatimus on poikkeuksellinen

valiokunta tähdentää että ilmaisu vähemmän vakava on oikeudellinen käsite jonka avulla erilaisten tekojen erilainen arviointi mahdollistetaan